sen vaihtoehdon puolustajat ovat jääneet tästä pois varmaan katsoneet ettei heidän ajatuksillaan ole kantavuutta tai minkähän takia lie häippäisseet täältä

arvoisa puhemies

kantola äsken kuvasi että sivistysyliopistoidealle sanotaan suomen valtiossa ikuisesti hyvästi täydellisesti hyvästi

tällä hetkellä käydään viime päivien kokemuksien perusteella voimakasta keskustelua yleisradion julkisen palvelun tehtävän toteutumisesta siitä mitä se on oleva

tämä tulee nyt aivan erikoisen merkitykselliseksi sen takia että uudessa eduskunnassa kun tämä eduskunta on hyväksynyt yksinkertaisella enemmistöllä tämän paketin tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö

tarkoittaako puhe tässä tapauksessa sitä että tämä asianomainen jolle se puhe on osoitettu ymmärtää mitä toinen sanoo

kun makeasta vedestä maapallolla tulee olemaan valtava pula tällä hetkellähän arabian niemimaalla fossiilisella vedellä hoidetaan ihmisten tämänhetkinen makean veden tarve meillä on siis valtava aarre kun me osaamme pohjavedet oikein vaalia ja hoitaa

jos on kaksi vuotta poissa eläketurvan piiristä niin kyllä se näkyy varmaan siellä lähettäjämaassakin eläkekertymässä aika voimallisesti ja se ei ole hyvä asia

siis toisin sanoen kysymys voi olla hyvinkin massiivisesta kansojen liikkeelläolosta

syvän maaseudun vähittäiskaupat ovat saaneet olla aina auki

tässäkin tapauksessa kun tämä työryhmä asetettiin ilmiselvästi varmennettiin se että mitään sellaista mitä tässä hyvässä laki aloitteessa on ei päästäisi missään nimessä sen työryhmän työhön vedoten ja ehdotukseen vedoten hallituksen esityksenä esittämään ja sitten lainsäädäntönä säätämään ei missään nimessä vaan kysymys on taktikoinnista jossa on intresantteja ja erittäin kovia intresantteja

sen jälkeen on tapahtunut valtioitten romahtamisia afrikan maanosassa muun muassa mikä merkitsee sitä että eihän heillä ole mitään tulevaisuutta kotimaassaan koska siellä on jatkuva sotatila

tämäkin keskustelu joka juuri käytiin osoittaa kuinka tärkeää on analysoida sitä journalistista ympäristöä jossa elämme ja kun vielä otetaan huomioon se että taloudellinen tilanne on heikentyvä tästä eteenpäin valitettavasti niin se vielä kiihdyttää keskustelua ja tämä mediamaksuun reagoiminen ehkä se on suorastaan masinoitu operaatio kuvaa erinomaisen hyvin tätä asiaa

siis toisin sanoen sehän voi olla että hän ylistää jumalaa ja tapaamaansa suomalaista ihmistä jnp

tämän puheenvuoron lähes ainoa varsinainen motiivi on se että ehdotan sitä että jokin taho jonka niin sanotusti takapuoli sen kestää niitä ei muuten ole paljon järjestää oikein kunnon mielipide gallup tutkimuksen siitä mikä on suomen kansan todellinen tämän paketin hyväksyminen sellaisesti muodostettuna kuin siinä tarpeeton osuus euroopan unionin jäsenyydestä on kirjattuna

mutta arvoisa puhemies minusta on ihan hyvä että näissä yhteyksissä oikein reilusti puhutaan rahasta sen takia että minä olen jo nyt huomannut tämän alullaan olevan vaalikeskustelun aikana että semmoinen kohtuullinen dementia ja muistin heikkeneminen vaivaa eräitä kansanedustajaehdokkaita ja ohjaaja ja tuottaja ja

tiedehenkilöltä tiedemieheltä tieteenharjoittajalta edellytetään luovuutta

koska jos se laki lähtee niin voimakkaasti hyötytavoitteisuudesta kuten hän äsken sen asian ilmaisi ja kuten on myöskin kirjattu eräällä tavalla tähän lakialoitteeseen niin silloin todella ollaan tällä uudella tiellä mitä en toivoisi millään suomen yliopistolaitokselle

tämä on aika hyvä asia että keskustelu on siirtynyt tälle tasolle

aivan samalla tavalla

on yritykset jotka maksavat normaalisti työntekijöittensä eläkemaksut joutuvat ne maksamaan kuten suomalaiset yritykset aina joutuvat valvonnasta johtuen ja sitten siellä on toisten yritysten palveluksessa työntekijöitä jotka eivät niitä maksa toisten yritysten yritysten palveluksessa niin kyllä siinä kilpailu vaan vääristyy

minä olen oppinut sillä tavalla iät ja ajat että hallitus on hallitus operatiivinen toimija ja sitten on poliitikoista kootut valtuutetut jotka vastaavat hallintoneuvostosta ja se politiikka se yhteiskunnallisten näkemysten kirjo tulee siellä valtuutettujen joukossa esiin niin kuin eduskuntainstituutiolle kuuluu

tässä tapauksessa luovuus on ollut sitä että kun tuottavuusohjelma rupesi puristelemaan pantana päätä keksittiinkin että ahaa imaistaanpa merentutkimuslaitos ilmatieteen laitokseen ja sykeen ja sitten kun pitää vakansseja hävittää otetaan ne merentutkimuksesta ja sillä siisti

arvoisa ministeri toinen kysymys kuuluu näin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pentti on kuvannut meille tarkoin eräitä tapauksia elikkä siis sitä ei ollutkaan mitä kuviteltiin olevan ja näinhän ei voi olla koska oikeustilan kannalta se on kestämätön tilanne

tässä joku aika sitten tapahtui sellainen pikkuepisodi täällä eduskunnassa että sieltä ministeriaitiosta ministeri innostui tulemaan tänne salin puolelle erään kansanedustajan eteen levitti banderollin ja hihkui siinä aika aggressiivisesti

edustajat tiusanen ja nylund lopettivat puheenvuoronsa maapallon väestöräjähdykseen elikkä toisin sanoen siihen että syöjiä on yhä enemmän ja enemmän

sitten kun katsotaan seuraavalle sivulle siellä kerrotaan että suomella on perinnön kaksinkertaisen verotuksen estävä sopimus voimassa seuraavien oecdn jäsenvaltioiden kanssa ja se on paljon lyhyempi sopimus

se oli ed

wideroosin siteeraus siitä mitä ministeri thors pitää ongelmana ja se oli se että tarvitaan ehdottomasti ja pikaisesti lisää resursseja

ja arvoisa puhemies erittäin tärkeänä pidän sitä että jatkossa näissä vastaavissa selonteoissa kiinnitettäisiin aivan erikoisesti huomiota siihen millä tavalla asiat esitellään

vedenkorkeuden sääntelyhän on äärimmäisen mielenkiintoinen yksityiskohta tässä laissa

tavallaan eduskunnalle sen rakenteellista kokonaisuutta havainnollisesti indikoivaa oli se oliko se ed

ja sitten arvoisa puhemies kerrotaan että suomella on voimassa oleva verotietojen vaihtamisen mahdollistava virka apusopimus seuraavien valtioiden ja alueiden kanssa ja sitten siinä on näitä muutamia veroparatiisisaaria joita tässä hallituksen esityksessä kutsutaan verokeitaiksi

ylittikö tuo käyttäytyminen tämän ministerin kohdalla sen aggressiivisuuskynnyksen ja uhkaavuuskynnyksen jota tarkoitettiin äskeisessä esittelypuheenvuorossa

nimittäin nyt viime aikoinahan valtio on myynyt meille mökkiläisille uutta maata tontin rajat on piirretty uudestaan kun se rantaviiva on pistetty uuteen paikkaan

sitten se tapahtuu samanaikaisesti kuin maapallon tuottava maapinta ala vähenee siis käytettävissä oleva maapinta ala vähenee

näin se juuri on

siinä kiteytyy koko tämä asia

siinähän pitäisi olla kahden kolmasosan enemmistö siis kansan tahtona koska tämä ei suinkaan ole missään nimessä tulevien vaalien suuri asia

vielä kun se kirjoitetaan näin niin ok koska se kertoo sen arkirealismin joka tällä hetkellä vallitsee

niiden täytyy olla euroopan laajuisesti mahdollisimman paljon samanlaiset ja ihmisoikeussopimukset ja muut oikein huomioon ottavat ja kansainväliset jo saavutetut tulokset huomioon ottavat ja niitten mukaan pitää pystyä toimimaan kaikissa olosuhteissa

orpo joka täällä kerkisi jo kertomaan kuinka tämä on suuri merkittävä työllisyys ja elinkeinopoliittinen asia jossa kilpailijat ovat ulkomailla näillä alkoholituotteilla ja on erinomaisen tärkeää että me varjelemme tässä tapauksessa suomalaista tuotantoa suomalaisia työpaikkoja

esimerkiksi oulun yliopisto kuuluu niihin yliopistoihin jotka eivät tule saavuttamaan tätä tavoitetta joka on asetettu

meillekin tuli yhtenä päivänä kahden tonnin lasku että te olette nyt oikein porvariluokkaan siirtyneet tässä kerta kaikkiaan

arvoisa puhemies

nyt olisi vihdoin viimein tämänkin hallituksen jota tuen kyllä ilman muuta mutta tässä suhteessa tämä tuki on vähän heiveröinen hälikkä kyllä nyt on vihdoin viimein terästäydyttävä

siis pitää varautua siihen että käsiteltävien tapausten määrät lisääntyvät runsastuvat erittäin nopeasti ja lyhyessä ajassa ja jo pelkästään humanitääriset syyt velvoittavat pitämään sen järjestelmän yllä ja hankkimaan niitä kokemuksia että ihmiset tulevat oikein kohdelluiksi

tässä katsannossa kysymys on kokonaisesta kulttuuritoiminta alasta ja sen toiminnan edellytyksistä mihinkä ei pysty takaajana olemaan kaupallinen puoli

joista varmasti puhutaan paljon ja niihin hankituista muista valtuutuksista

niinhän se suurin piirtein tämä puheenvuoro meni

mutta sitten kun siitä mennään vielä sille seuraavalle asteelle että tällä rahoituksella olisi niin suurta merkitystä että se ohjaa suorastaan sen yliopiston toimintaa silloin siirrytään ihan toiseen avaruuteen

siis käyttäytyy kuin sosialistinen valtio kun ottaa kaikilta rahat pois

tämä on täsmälleen totta mutta kysymyshän nyt onkin tällaisessa kansanedustuslaitoksessa siitä että täällä arvotetaan asiat ja ne jotka ovat tismalleen sitä mieltä kuin tämä puheenvuoron käyttänyt edustaja oli arvottavat sen noin ja nyt hienoa on tässä että toistasataa kansanedustajaa selvästi arvottaa tämän mielikuvamainonnan kieltoasian sillä tavalla kuin tästä lakialoitteesta käy ilmi

kun samanaikaisesti saksa ja sveitsi pystyvät keskustelemaan syvällekäyvästä verovilppitietojenvaihdosta keskenään niin suomella ei ole mitään muuta esitettävää kuin teknisiä pöytäkirjoja hyväksyttäväksi ja luetteloita joittenka kanssa on tehty teknisiä käytännössä mitään merkitsemättömiä sopimuksia

arvoisa puhemies

elikkä siis toisin sanoen me pidämme hyvin merkittävää kulttuurintekijäinstituuttia hengissä ja voimallisena ja siinä suhteessakin yleisradiolla on aivan erityinen merkitys

tässä suhteessa tämä säätely vedenkorkeuden muutoksen osalta muuttuu sitten kaikessa hauskuudessaan ihan vakavaksi asiaksi ja tällä tavalla minusta tässäkin toivon mukaan ollaan ihan oikeilla teillä

siis toisin sanoen elämme huoltovarmuuden suhteen maapallolla äärimmäisen kriittisessä vaiheessa

sillä tavalla estetään kaikki sellaiset sanoisinko nyt varovaisesti pitää täällä sanoa kun täällä on eurovaalit kuulemma tulossa niin täällä innostutaan kaikesta semmoiset äärikannanotot jotka eivät ole sitten kuitenkaan ehkä suomelle lisää kunniaa ja mainetta tuottavia

muutama näkökohta tähän

arvoisa puhemies

siis vielä toistan sen että omassa lähtökohdassani on ollut koko ajan se yhtälö että eun sisämarkkinoilla ja eu ilmastopolitiikan olosuhteissa ja sähkömarkkinaolosuhteissa ydinvoiman lisäys aina merkitsee uusiutuvan energian määrän absoluuttista nousua joka pitää olla sillä hetkellä varmaa että se toteutuu kun ydinvoimapäätös tehdään

kantola piti näin rohkean puheenvuoron koska se tavallaan riisui alasti koko tämän yliopistolain arkipäiväisyyden ja osoitti mitä tässä saattaisi sittenkin olla sellaista mitä itse kuitenkaan en siitä löytänyt

kiinnitän arvoisa ministeri huomiotanne siihen missä liikutaan samoissa luvuissa

minä toivon hartaasti arvoisa puhemies että valiokunta palauttaa tämän vuosikertomuksen käsittelytavan sellaiseksi mikä se oli aikaisemmin että joka vuosi tämä kertomus käsitellään

tätä kriittistä vaihetta korostaa vielä arvoisa puhemies se että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on ollut selvässä nousussa

asko seljavaaran varsin reippaaseen puheenvuoroon vähän aikaa sitten jossa hän kehotti suurin piirtein tuomaan alkoholia tuolta viron puolelta ihan niin paljon kuin sielu sietää kuin rahkeet ja pörssi kestää

huovinen vai kuka muisti sen että siinä on satakunta pykälää mutta kun uittosäännöt otetaan huomioon niin niitä on tuhansia pykäliä jotka on nyt purettu

nyt asioita on lähestytty niin yleisellä tasolla että se antaa niin kuin jo kertaalleen arvoisa puhemies totesin mielikuvitukselle mitä suurimman laukkaamisen mahdollisuuden

tässä on tämä villakoiran ydin

arvoisa puhemies

mutta sen sijaan voi olla kriittinen sen suhteen millä tavalla tätä käytäntöön sovelletaan sillä riskitön tämä asia ei ole

arvoisa ministeri miten ihmeessä te katsotte oikeutetuksi sille supersukupolvelle jota te itse edustatte kaivaa kaikki rusinat tämän kallioperän pinnasta

arvoisa puhemies

se mitä puheenjohtaja rehula tässä juuri totesi oli oiva vahvistus sille että tässähän onkin ministeriön virkamiesten taholta älyllisestä laiskuudesta kysymys eikä mistään muusta mikä tarkoittaa sitä että äskeinen ehdotukseni varmaan meni arvoisan puhemiehen kautta eteenpäin

täällä on puhuttu ehkäisevästä päihdetyöstä

minä toivon hartaasti tältä osin en kerinnyt katsoa tätä hallituksen esitystä ja lakitekstiä että toivottavasti sitten se on kyllä tarkistettu niillä asiantuntijoilla jotka nyt pähkäilevät näitten ennallistamishommien kanssa

gustafsson juuri sanoi

nimittäin poliisi kertoi viikko pari sitten että ne määrät joita tuodaan ovat sellaisia että ne ihmiset jotka ovat omaan tarpeeseensa tuoneet ovat kyllä vainaita varmaan kaikki mutta yllättäen he eivät ole vainaita vaan varsin hyväkuntoisia ja pankkitili pullottaa

kunnalla on se primääri vastuu järjestämisestä elikkä sen primäärin organisaation täytyy olla kunnossa sillä on kiinteät kustannukset ja sillä on sekä tiloihin että henkilökuntaan velvoitteensa

siellä on tällä hetkellä hallituksen esityksiä pitkä rivi joissa veroparatiiseja kirkastetaan laillisiksi pilvin pimein tyynen valtameren saaria karibianmeren saaria jnp

eduskunnassa on ollut semmoinen raittiusryhmäkin

ukkola äskeisessä hyvässä puheenvuorossaan juuri toteutti sen mikä se idea tässä nyt on

tämä keskustelu on osoittanut sen että suomi tarvitsee oy yleisradio abtä ja jotta se olisi mahdollista se tarvitsee mediamaksua

minäkin kävin muutamissa tilaisuuksissa kun sattui sopivasti ohjelmaan käymään joissa aivan oikein juuri tästä asiasta puhuttiin ja siinä katsannossa ollaan aivan oikealla tiellä ja siinä asiassa työkenttää on todella paljon olemassa koska yhteiskunnan dynamiikka toimii aivan päinvastaiseen suuntaan

erittäin tärkeänä pitäisin sitä että näitten afrikan romahtaneiden valtioitten osalta meillä olisi jonkinlainen selonteko olemassa sen suhteen mitenkä tämä dynamiikka oikein toimii

mitä tulee sitten muutamiin yksityiskohtiin tässä ensinnäkin meidän puoleltamme on oltu vähän suruissaan siitä että maa ja metsätalousvaliokunnan ehdotuksista ei oikeastaan yhtään mitään ole otettu huomioon

millä ihmeen oikeutuksella

hän arvioi esille otettujen eri asioitten merkityksiä keskenään ja suhteessa siihen kenttään mistä se ilmiö on peräisin ja tämähän juuri se merkitys on

tämän vahvempaa näyttöä mediamaksun oikeutukselle ei voi juuri ajatellakaan

tämä tarkoittaa sitä että ruuan hinta tulee erittäin voimakkaasti nousemaan siis paitsi että sitä tarvitaan moottorien polttoaineena myöskin keinolannoitteitten ja kasvinsuojeluaineiden tuotannossa käytetään niin ikään raakaöljytisleitä

siis missä tässä nyt ne miljoonat oikein ovat koska yksi asiahan pysyy selvänä että jäte jossakin syntyy ja se viedään johonkin joko penkkaan taikka laitokseen taikka fraktioitavaksi tai johonkin muuhun sellaiseen

kysymys on uusiutumattomista luonnonvaroista

mutta luotan siihen että tältäkin osin hallituksen esitys on ihan oukkidoukki

sitten jos käy sillä tavalla että se yksityinen puoli ei oikein taloudellisesti menestykään jolloinka siis se tarjoajajoukko pienenee sitten ollaan erinomaisen vaikeassa tilanteessa

arvoisa puhemies tuotetta on tota yläsävelsi myös henkivakuutusten

tässä se tuli erittäin hyvin ex ministerin ja nykyisen kansanedustajan ryhmäpuheenvuorossa esille tältä alueelta josta nyt on kysymys

on ikään kuin ei olisi luettukaan sitä lausuntoa lainkaan koska ei edes vahingossa ole yhtä virkkeen puolikastakaan lainattu

tarkastusvaliokunnalla niin kuin puheenjohtaja ahde totesi on vielä sitten erityinen mahdollisuus saada enemmän tietoa ja perusteellisempaa tietoa ilmiöistä jotta voisi itse siinä pohjassaan osua enemmän oikeaan

tässä suhteessa on todettava että meillä on suurimmat ketjut jo ulkomaalaisomistuksessa ja yksi oikein suuri muu vielä suomalaisessa omistuksessa oleva teki pahan tappiollisen tilinpäätöksen viime vuonna

onneksi kai semmoinen humalahakuinen päihteittenkäyttö on nuorison piirissä siirtynyt laskupuolelle mikä on hyvä asia

tämä todennäköisesti pysyy ennallaan suurin piirtein mutta sitten kun siitä lasketaan niin sitten onkin jo hajonta aivan mahtava kerta kaikkiaan

yleisesti täällä nämä hygieenisyyspelisäännöt ovat sillä tavalla että valiokuntaneuvokset kuitenkin katsovat jonkun kohdan joka sanonnallisesti osoittaa sen että on tullut luetuksi edes mutta nyt tässä tapauksessa tämä ei ole muuten ensimmäinen kerta kun talousvaliokunta menettelee täsmälleen niin kuin nyt on menetelty on tämmöinen hygieenisyysvaje

elikkä toisin sanoen kaikissa pääluokissa lähdetään nollasta ja katsotaan mihinkä pyritään ja katsotaan sille sopiva rahoitus

somalimaa puntmaa ja sitten somalia

oliko niin että kellot eivät olleetkaan sosiaali ja terveysministeriössä kilkattaneet ilman seu ruvo jari jäväjä ja seurujärveä ja oy yleisradio abtä

siihen pitää pystyä reagoimaan